näissä tapauksissa ostopäätös on tehty ilman kilpailutusta tai tarjouskilpaan osallistuvat yritykset ovat olleet sitä mieltä että hankintapäätöstä ei ole tehty laillisesti oikein tai oikeudenmukaisin perustein

kyse ei ole holdingyhtiöjärjestelystä vaan aktiivista elinkeinotoimintaa harjoittavasta yrityksestä

samalla on kuitenkin muistettava että nyt kun rahoitusjärjestelmä uudistuu on huolehdittava aiempaakin selkeämmin myös siitä mikä on yleisradiolle annetun julkisen palvelutehtävän rooli ja ennen kaikkea siitä mitä kaikkea se ei ole

viimeisimmät esimerkit löytyvät tältä keväältä kun kaksi yritystä valitti kaupungin päätöksestä hankkia effica potilastietojärjestelmään kotihoidon optimointisovellus ilman tarjouskilpailua

jos toimija ei halua käyttää mahdollisuutta siirtyä yrittäjäksi vaan haluaa saamansa tekijänkorvaukset edelleen ansiotuloina hänen tuloistaan tilitetään sosiaaliturvamaksut ja verot aivan kuten aiemminkin

arvoisa puhemies

kaupunki perusteli suorahankintaa sillä että sovellus oli teknisistä syistä pakko hankkia effica järjestelmän toimittajalta mutta tästä olivat valituksen tehneet yritykset eri mieltä

hallitus on lähtenyt kunnianhimoiseen kunta ja sote uudistushankkeeseen tavoitteenaan taata kaikille suomalaisille jatkossa peruspalvelut asuinpaikkakunnasta riippumatta

ministeri virkkunen on rohkeasti ottanut kuntauudistushaasteen vastaan ja häntä voi todellakin onnitella tästä sinnikkäästä otteestaan viedä eteenpäin valtiovallan ehkä suurinta uudistusta vuosikymmeniin

rajanveto tulee olemaan osittain hankalaakin mutta se on välttämätöntä tehdä jotta myös kaupallisten yhtiöiden toimintaedellytykset säilyvät ja ennen kaikkea että suomalaisilla säilyy valinnanvara sen suhteen millaista tarjontaa televisio ja radiokanavilta on saatavilla

meillä on jo nyt näköpiirissä kehityssuunta jonka mukaan alalla on vain pari kolme varteenotettavaa toimijaa jotka hallitsevat erittäin keskeisesti koko alan tarjontaa

mutta on myös totta se mitä esimerkiksi edustaja kiviniemi totesi aikaisemmin että ehkä kuntauudistuksessa on liikaa painopiste ollut näissä liitoskysymyksissä kun monet kunnat pärjäävät myös siten että tekevät enemmän yhteistyötä

luovan alan toimijoiden sosiaaliturvan kohentaminen on laaja kysymys joka tulee ratkaista sosiaalialan lainsäädäntöä kehittämällä ja tämä työ tulee tehdä läheisessä yhteistyössä toimialaa edustavien tahojen kanssa

uudistuksen tavoitteena ei voi olla se että jatkossa kaiken muun televisio ja radio ohjelmatarjonnan valikoima pienenee kun yhdellä toimijalla on vielä aiempaakin selkeämpi ja suorempi rahoittaja muiden toimijoiden kustannuksella

terveydenhuollon tietojärjestelmän hankintaan käytetyt valtion tuet tai kuntien budjettivaroin toteutetut hankinnat eivät saa muodostaa markkinoille oligopolia jonka seurauksena uusien toimijoiden markkinoille tulo estyisi

esimerkiksi eräät asiantuntijat ovat todenneet että metropolialueella liitoskysymyksistä ei tarvitsisi keskustellakaan mikäli saataisiin aikaan metropolikaava jossa pystyttäisiin sopimaan keskeisistä liikenne ja asumis ja ympäristökysymyksistä

olen myös hieman huolestunut siitä kun tulevaisuudessa rahoitus on taattu mikä on ylen motivaatio kehittää oman toimintansa tehokkuutta ja tietenkin myös ohjelmien laatua

ei voi olla niin että meillä on yksi valtion suojeluksessa oleva organisaatio jolta ei edellytetä mitään toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamista kun samaan aikaan muilta organisaatioilta viedään rahaa ja toimintoja karsitaan juuri äskettäinhän puhuimme tässä salissa muun muassa puolustusvoimauudistuksesta

yksittäisten artistien ja musiikintekijöiden kannalta uudistus olisi kuitenkin hyvinkin merkittävä sillä se antaisi heille aivan uudenlaiset työkalut oman toimintansa kehittämiseen

yleisradion tarjonta esimerkiksi televisiossa ei voi olla pelkkiä ulkomailta hankittuja ohjelmaformaatteja tai samoja sarjoja joita esitetään uusintoina aina muutaman vuoden määrävälein

aloitteen tuomilla muutoksilla on mahdollisuus toimia todellisena vipuvoimana

ohjelmista ja niiden tasosta on pidettävä kiinni jotta suomalaisten halukkuus osallistua yleisradion rahoitukseen taataan myös jatkossa

arvoisa puhemies

sama pätee laajemmin koko luovaan alaan

kulttuuristen sisältöjen tuotannossa ja hyödyntämisessä on suuri potentiaali uusien työpaikkojen luomisessa mutta tämä vaatii tuekseen kilpailukykyisen ja kannustavan toimintaympäristön

pohjoismaiden panos koulutuksen kehittämisessä on ollut vahva

kokoomuksen oli tähän teemaan helppo yhtyä sillä talouskasvun tiellä olevan byrokratian ja sääntelyn purkaminen on ollut yksi eduskuntaryhmämme vankimpia perusteemoja

kehitysyhteistyöstä saatuun kokemukseen nojaten voikin sanoa että eräs tärkeimmistä yksittäisistä edistysaskelista onkin juuri naisten ja tyttöjen aseman parantaminen

norjan pääministeri totesi äskettäin oslossa pitämässään puheessa että norja kaksinkertaistaa tukensa koulutukselle kansainvälisissä kehitysohjelmissa seuraavan neljän vuoden aikana koska koulutus nähdään sekä mahdollisuutena taata parempi toimeentulo että tarkoituksena ja perusoikeutena jo itsessään

se ei paljon niitä ihmisiä lohduta jotka siellä leipäjonoissa ovat että suomi kuitenkin tilastojen mukaan tällä hetkellä kuuluu kaikkein pienimmän lapsiköyhyysriskin maihin yhdessä norjan islannin tanskan ja hollannin kanssa

kuitenkin myös kotimaassa riittää edelleen paljon uudistettavaa jotta saamme turvattua tulevaisuuden kasvun edellytykset

itse olen sitä mieltä että edustaja zyskowiczin esiin tuoma paltamon malli on hyvä esimerkki siitä mitä toki voitaisiin ajatella mutta sitä suurempia tällaisia suoria perustulomallikokeiluja en olisi valmis tukemaan

edustaja ruohonen lerner nosti nuo yliopistojen pääsykiintiöt äsken esiin ja voin kyllä alleviivata myöskin sitä että sama pätee kauppakorkeakoulujen puolella että jos osaa hyvin ruotsin kieltä niin pääsee huomattavasti helpommalla opiskelemaan kauppatieteitä suomessa kuin jos lähtee suomenkielisten kiintiöstä

yhä useammassa synnytyksessä on nykyään mukana ammattitaitoista henkilökuntaa mikä on vaikuttanut äitiyskuolleisuuden merkittävään vähentymiseen

minua harmittaa suunnattomasti se että meitä jotka kannatamme pakkoruotsin poistoa syyllistetään siitä että me olisimme jotenkin ruotsivihamielisiä tai suomenruotsalaisvihamielisiä

arvoisa puhemies

naisten yrittäjyys ja taloudellinen toiminta ovat aktivoituneet tavalla joka olisi ollut mahdotonta taleban hallinnon äärikonservatiivisessa ja naisia syrjivässä yhteisössä

myös nämä työpaikat tarvitaan tulevaisuudessa

hän pystyy puhumaan jotenkuten ruotsalaisen kanssa ehkä myös norjalaisen kanssa mutta sitten kun ollaan tanskalaisen tai islantilaisen kanssa tekemisissä niin yhteinen kieli ei taatusti ole ruotsin kieli se on englannin kieli

selonteon mukaan tavoitteena on laadukkaan sisällöntuotannon turvaaminen

julkinen sektori tietysti tuottaa sisältöä yleisradion kautta mutta vieläkin paremmin sisällöntuotantoa voidaan tukea luomalla kaikille alan toimijoille hyvät kasvun edellytykset valtiovallan puolelta

arvoisa puhemies

mielestäni meidän kannattaa siirtyä näihin alueellisiin kokeiluihin jotka tullaan huomenna esittelemään täällä eduskunnassa ja tulen kannattamaan kiurun tekemää aloitetta tästä asiasta

radion ja television merkityksen vähentyessä tämä tarkoittaa ennen kaikkea langattoman laajakaistan tarpeen arvioimista oikein mieluummin vaikka yläkanttiin

infran ja yhteiskunnan rakentaminen demokratia ja ihmisoikeudet sekä koulutus ja terveydenhuoltojärjestelmän rakentaminen ovat vahvuuksia joissa voimme kouluttaa myös muita

vaikka tämä selonteko jättääkin tekijänoikeuskysymykset huomioimatta on silti syytä todeta että sähköisen median tulevaisuutta suomessa tulevat määrittämään hyvin voimakkaasti tekijänoikeudet

suomen ja afganistanin välinen viime vuonna solmittu kauppakumppanuussopimus tähtää kehitysyhteistyön lisäksi valtiollisten instituutioiden vahvistamiseen ja yleiseen rauhan rakentamiseen

nyt tilanne on esimerkiksi musiikkimaailmassa se että suomalaiset yritykset eivät voi tarjota musiikkipalveluita sillä sisällön lisensioiminen on liian kallista ja työlästä

sisällöntuotannon maailmassa tämä tarkoittaa sitä että tekijänoikeuksien alaisen sisällön lisensioinnin tulee olla tulevaisuudessa helpompaa niin että oikeuden haltijoiden asemaa ei heikennetä

arvoisa puhemies

turvallisuustilanteen heikentyminen on jatkuva riski joka voi pahimmillaan uhata kansainvälisen yhteisön tekemiä ponnistuksia ja syöstä maan takaisin taleban hallinnon aikaiseen pimeyteen

nimittäin vierailin viime vuonna italian suurimman ammattiyhdistysliikkeen luona ja siellä oltiin kyllä hyvin joustavia sen suhteen että varsinkin nuorten osalta ollaan valmiita siitä minimipalkasta keskustelemaan

talouden vahvistuminen uusien työpaikkojen luominen ja valtiontalouden perustan turvaaminen ovat tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeitä maan kehityksen kannalta kuten valtioneuvoston selonteossakin todetaan

vaikka perinteinen televisio on edelleen suosittu media sovellusten kehittyessä television valta asema voi murentua seuraavan vuosikymmenen aikana

erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet tulee huomioida ajoissa jotta valtio ei rajoituksillaan ole päättämässä kuluttajan puolesta tavoista joilla esimerkiksi tule vaisuudessa televisio ohjelmia katsotaan

siellä on toteutettu hartz reformi jossa myöskin ollaan hyvin joustavia sen paikallisen sopimisen ja nuorten palkkauksen suhteen mutta meillä vain ei olla valmiita tämänsuuntaisiin keskusteluihin vai ollaanko

vaihtoehdot pitää jättää auki niin että kuluttajilla on aidosti mahdollisuus päättää ja kaupallisilla toimijoilla on mahdollisuus riittävään kilpailuun

arvoisa puhemies

ilta aikaan esitetyt lapsille sopimattomat ohjelmat ovat nähtävissä vapaasti televisiokanavien nettisivuilta eikä palveluntarjoaja varmista katsojan ikää millään tavalla

ilmiö tulee korostumaan tulevaisuudessa koska television jälkilähetykset ovat nykyistä paremmin saatavilla

tätä ongelmaa ministeriön olisi syytä pohtia ajoissa jotta sopimattoman sisällön katsomista voitaisiin rajata ja jotta ala pystyisi varautumaan esimerkiksi tunnistusmenetelmien käyttöönottoon

arvoisa puhemies

suomessa viranomaisten tietoon tulee vain muutamia kymmeniä ihmiskauppaepäilyjä vuosittain mutta tämä on todennäköisesti vain pieni osa uhrien kokonaismäärästä

valtakunnansyyttäjänviraston mukaan ihmiskaupan ja sen lähirikosten yleisimmät syyteratkaisut suomessa koskevat seksuaalista ja työperäistä hyväksikäyttöä esimerkiksi laittoman maahantulon järjestämistä tai paritusta

ihmiskauppa suomessa on vaikeasti tunnistettavaa kuten esityksessä mainitaan

tunnistaminen on hankalaa koska uhrit eivät osaa välttämättä itse hakea apua tiedä oikeuksiaan tai joissain tapauksissa eivät välttämättä koe olevansa uhreja jos lähtömaan olot ovat kurjemmat kuin suomessa

suomi tarvitsee tulevaisuudessa mitä todennäköisimmin runsaasti maahanmuuttajia etenkin tietyille aloille kuten sosiaali ja terveyspalveluihin sekä esimerkiksi rakennusteollisuuteen

kannatan kyllä sitä mitä edustaja tiilikainen tuossa toi esiin tästä kansainvälisestä ilmastosopimuksesta ja sen hyödyistä sekä suomelle että näille autettaville maille mutta palaisin hetkeksi vielä tähän korruption ja veronkierron kysymykseen koska minusta se keskustelu on tärkeää sen takia että aika moni suomalainen vastustaa tai suhtautuu vähän kriittisesti kehitysapuun ja arvelee rahojen menevän vääriin taskuihin

meidän tuleekin jatkossa pitää erityisen tarkasti huolta siitä että nämä alalle tulevat ulkomaista työvoimaa rekrytoivat yritykset toimivat eettisesti ja moraalisesti kestävällä tavalla ja että suomeen esimerkiksi erityisiin työprojekteihin tulevien ulkomaisten henkilöiden työolot palkka ja sosiaaliturva hoidetaan asianmukaisella tavalla ja siten kuin se on heille lähtömaassa luvattu

meillähän on hyviäkin esimerkkejä tästä kuten se että suomi on auttanut kumppaniaan mosambikia kehittämään maan korkeimman tilintarkastustuomioistuimen toimintaa

tämä on erittäin tärkeää koska työvoimapulan lisääntyminen tietyillä aloilla tulee varmasti lisäämään ihmiskaupan kriteerit täyttävää maahanmuuttoa tai ainakin se sisältää riskin ihmiskaupan merkittävään lisääntymiseen

kysyisin ministeriltä

onko meillä tiedossa joitakin muita vastaavia projekteja joista me voisimme kertoa kansalaisille että olemme onnistuneet tässä korruption ja väärinkäytösten ehkäisyssä

merkittävin ongelma eli uhrien tunnistamisen hankaluus vaatii varmasti tulevaisuudessa lisää koulutusta viranomaisille sekä senlaatuista tiedotusta joka tavoittaa ihmiskaupan potentiaaliset uhrit

tulevaisuudessa tunnistamisen vaikeus tulee varmasti vain kasvamaan ellemme puutu asiaan ja

edustaja tolvanen

edustajat lipponen

erityisesti olen ihmetellyt ministeri teidän sanomaanne siitä että rangaistuksia ei pidä koventaa koska sillä ei voida ennalta ehkäistä niitä uusia rattijuopumustapauksia

minusta se on aika hämmentävää koska kuitenkin pitää ottaa huomioon myöskin se uhri uhrin omaiset ja ympäröivä yhteiskunta jonka myöskin täytyy kokea että rangaistukset ovat oikeudenmukaisia

ensinnä sääntelyyn liittyvä kysymys

otan tässä esimerkiksi ranskan jossa kuljettaja saa varsinaisen rattijuopumustuomion lisäksi kymmenen vuoden ajokiellon ja sitten viiden vuoden pituisen lisätuomion jos uhrin haitta kestää yli kolme kuukautta

kun me olemme puhuneet tänään biotaloudesta ja sen potentiaalisesta merkityksestä suomen taloudelle tulevaisuudessa niin kysyisin ministeriltä

mitä mieltä olette tästä arvoisa ministeri

kun potentiaali on suuri niin se voidaan hyödyntää vain jos me saamme tänne riittävästi rahaa toisaalta suomalaista rahaa toisaalta ulkomaista

suomalaista rahaa voisimme saada eläkeyhtiöiden kautta mutta ulkomaista rahaa voitaisiin saada antamalla tiettyjä houkutuksia muun muassa sillä tavalla että annettaisiin verotuksessa määräajaksi vapaa poisto oikeus ulkomaisille investoinneille

täällä käyty keskustelu on erittäin hedelmällistä ja mielestäni on hyvä että kauppojen aukiolosta ja myöskin siitä vapaudesta keskustellaan että myöskin niissä kauppakeskuksissa joissa sitä pienyrittäjää ei kuunnella tästä lähtien kuunneltaisiin paremmin ja että me pystymme tekemään myöskin ne lainmuutokset mitä tässä tarvitaan

sosiaalialan ja yleensäkin tällaisen hoitotyön jälkeen kauppojen työturvallisuus on kysymys jossa eniten on tällaisia tapauksia joissa työntekijöiden turvallisuus on uhattuna ja erityisesti yksinyrittäjät ovat niitä jotka minua ainakin huolestuttavat

edustaja mäntymaa otti esiin tuon sakon muuntorangaistuksen poistamisen mikä on ollut aika iso ongelma erityisesti näissä kaupoissa joissa myydään alkoholijuomia ja tupakkaa

olisinkin kysynyt ministeriltä

aiotteko myötävaikuttaa siihen että tämä rangaistus edelleen palautetaan vai aiotteko ryhtyä joihinkin muihin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi

arvoisa puhemies

siitä että emme ole osanneet tehdä riittäviä toimia suomalaisen vientiteollisuuden ja elinkeinorakenteemme monipuolistamiseksi ja siitä että taloustilanteen heikentyessä suomalaiset ovat jakautumassa kahteen kastiin

olemme selkeästi menettäneet kilpailukykyämme etenkin saksaan ja ruotsiin verrattuna